oppimistulokset ovat esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa monin paikoin romahtaneet

arvoisa puhemies

hallitus on ollut huolissaan kuntien eriarvoistumisesta ja syytä onkin mutta hallitus on kyllä tuon eriarvoistumisen kierteen saanut aikaan itse

nuorten köyhyyskokemuksista ja elinoloista kirjoittanut sosiaalityöntekijä lea lemetyinen kertoo että osa nuorista ei hyvästä koulumenestyksestä huolimatta pystynyt myöskään menemään lukioon koska kirjat ovat liian kalliita

siellä missä muutoksesta johtuvat menetykset olivat suuria jouduttiin korottamaan ennestäänkin korkeaa kunnallisveroa ja siellä missä muutoksesta hyödyttiin on jo valmiiksi alhaisemmat verokannat

haluaisin kysyä ministeriltä joka poistui paikalta onko kuntaministeri aikeissa kaventaa kun on niin huolissaan tästä eriarvoistumisesta ja ajaa hallitusohjelman puolivälitarkistuksessa kiinteistöveron palauttamista verotulotasaukseen koska muutos ei ole saanut aikaan muuta kuin kuntien välisten erojen kasvua

en missään tapauksessa eivätkä asiantuntijat kannata sairaanhoitopiirien lakkauttamista enkä sitä että merkillisille vahvoille peruskunnille joista emme vielä tiedä yhtään mitään mitä ne lopulta ovat siirrettäisiin erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu

arvoisa puhemies

kehityspolitiikkaa on tehtävä pitkäjänteisesti ja määrärahojen äkkinäiset muutokset eivät anna siihen parasta mahdollisuutta

kehityspolitiikkamme päätavoitteita köyhyyden vähentämistä ykn vuosituhattavoitteiden saavuttamista kestävän kehityksen ja demokratiakehityksen tukemista on pidettävä olennaisena osana laaja alaista ulko ja turvallisuuspolitiikkaa kuten teemmekin

kun kehityspoliittista ohjelmaa tarkennetaan toivon että siinä ei unohdeta perinteisiä osaamisalueitamme koulutuksen ja erityisesti ammattikoulutuksen roolia eikä myöskään terveyssektorin merkitystä

naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on aivan selvästikin avain köyhien kehitysmaiden yhteiskuntien kehittämisessä

seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet ovat kehittyneet hitaimmin vuosituhattavoitteissa ja suomella olisi erittäin paljon annettavaa myös tässä teemassa kehitysmaille ja toivon että nämä asiat nostetaan vahvemmin esille kuten myös ruokaturvan nostaminen yhdeksi prioriteetiksi se on kyllä tässä maailmanajassa erittäin olennaista

vaikka epäilevät tuomaat pitävät esimerkiksi hauraan afganistanin auttamista hankalana jotkut jopa turhana haluan muistuttaa mitä siellä huonosta turvallisuustilanteesta huolimatta on saatu aikaan

afganistanilaiset joiden delegaatio kävi hiljakkoin täällä parlamentissa itse toivoivat lisää koulutusta sekä naisille että miehille ja he toivoivat myös klinikoiden perustamista laajalle maaseudulle jotta edes jonkinlainen terveydenhuolto olisi entistä useamman köyhän ulottuvilla

suomen on oltava yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa rakentamassa kestävää pohjaa talouden elinkeinojen kuten kaivostoiminnan ja hallinnon kehittämisessä

me olemme nostaneet rauhanvälitystoiminnan tärkeäksi kehittämiskohteeksi muun siviilikriisinhallinnan ohella joten en pidä järkevänä että siviilikriisinhallinnan määrärahoista leikataan

meidän täytyy pitää näistä kotimaisista voimavaroista huolta niin että me saamme jatkossakin korkeatasoisia henkilöitä maailmalle nimenomaan siviiliyhteiskuntaa rakentamaan

kopiointi ei todellakaan ole vähentynyt

hyvitysmaksutulo on romahtanut ja tämä johtuu siitä että hyvitysmaksusta vastaavat tahot eivät ole päivittäneet laitekantaa kopiointikehitystä vastaavasti

kysyisin myöskin vielä kaiken lisäksi ey tuomioistuimen tuoreesta päätöksestä

siinähän täsmennetään nyt niin että hyvitysmaksun kerääminen ei kuluttajamarkkinoilla olevien laitteiden osalta edellytä muuta kuin sitä että laite soveltuu kopiointiin

eli ey tuomioistuimen päätös ei ollenkaan mieti sitä kuinka paljon kopioidaan vaan ylipäätään laitteesta joka kelpaa ja on käytettävissä kopiointiin pitäisi saada hyvitysmaksu

arvoisa puhemies

viimeksi kyselytunnilla myös ministeri koskinen te myönsitte että kannattavuus on erittäin huonolla tolalla ja päivittelitte vain sitä että on ikävää säästää mutta hyvin välttämätöntä kyllä

minäkin haluaisin todella tietää maalaistalon tyttönä millä opeilla meillä jatkossa ihan oikeasti voidaan suomalaista ruokaa tuottaa kun kannattavuus on jo nyt näin olematon

arvoisa herra puhemies

monet kuntapäättäjät ja kunta alan asiantuntijat ovat ihmetelleet mitä ongelmaa hallituksen kuntareformilla oikein yritetään korjata koska ainakaan palveluiden tasavertaista saatavuutta sillä ei todellakaan korjata

se on höpöpuhetta toteaa muun muassa reijo vuorento kuntaliiton kuntatalousyksiköstä ja reijo vuorento on tässä kyllä varmasti hyvin oikeassa nimittäin velat eivät muutu saataviksi kuntarajoja muuttamalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kataisen hallitus keskittyy politiikassaan pienten kuntien nitistämiseen kun pitäisi patistaa pääkaupunkiseudun suuret kunnat tuottavuuden kasvattamiseen ja säästöihin

pääkaupunkiseudun jättikuntaa vastustaa suuri joukko kokoomuksen kansanedustajia on mukava lukea näitä kirjoituksia joita olen koonnut erilaisista lehdistä ja samoin täällä vastustetaan jättikuntia muun muassa anne mari virolainen liedossa ja ympäri suomea näitä suurkuntia kokoomuslaiset kansanedustajat huom

puolet suomalaisista kannattaakin kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa peruspalveluiden kuten terveydenhuollon koulutuksen ja sosiaalipalveluiden järjestämistä maakunnallisesti kuntien yhteistyöllä

täällä muun muassa edustaja männistö ja moni kokoomuslainen on päivitellyt että keskustan maakuntamalli on tämmöinen hallintohimmeli ja ylipäätään kuntien yhteistyö olisi hallintohimmeli

ministeri virkkusen ja meikäläisen kotikunnasta jyväskylästä on tullut kolmen kunnan kuntaliitoksen jälkeen sellainen hallintohimmeleiden liikelaitosten ja tytäryhtiöiden viidakko että sen läpi ei pääse edes porakoneella

valtuuston listalle on tullut pitkän aikaa jyväskylässä ainoastaan muutama vähäinen kaavamuutos ja me valitsemme siellä suurella joukolla lautakunnista pois lähteneitten tilalle uusia jäseniä

nyt eriarvoisuutta kuntien ja kuntalaisten kesken lisätään irrottamalla kiinteistöverotus valtionosuusjärjestelmästä

tällä kuntakarttaharjoituksella ei nyt paremmin toimeentulevien ja suhteellisesti vähemmän valtionosuuksia saavien kuntien talous parane muulla tavalla kuin viemällä palvelut kuntakeskuksen ulkopuolella asuvilta kokonaan pois

ja valtionosuusriippuvaisuus hyvät edustajat kertoo siitä että kunnassa asuu vanhuksia lapsia työttömiä ja sairaita ja juuri he tarvitsevat kunnallisia lähipalveluita

käsittämättömintä koko tässä kataisen hallituksen kuntaremontissa on tietenkin paitsi se että mennään pylly edellä puuhun ihan väärässä järjestyksessä lähdetään katsomaan tätä ongelmaa hoitamaan muun muassa tätä huoltosuhdetta joka tietysti pakottaa kunnat näitä palvelurakenteita ja palvelujen tuottamistapoja miettimään myös se että tässä on jätetty kuntalaiset kuntapäättäjät ja parlamentaarinen lainvalmistelu kokonaan huomiotta

näin on tehty ihan sujuvasti ja nyt sitten lähdetään kuntakierroksia viemään ja niitä on lähdetty viemään eteenpäin mutta se on pelkkää teatteria koska kunnat eivät ennätä vastata näihin hallituksen kysymyksiin näin lyhyessä aikaa eli tämä tehdään ihan vaan hallituksen tylyllä päätöksellä

olenkin iloinen että sitra aloittaa kokeilun jossa nämä työpaikat sitten tuodaan julkisuuteen ja te keskusten ja kuntien tehtävänä olisi sitten löytää sopivat henkilöt noihin työpaikkoihin

eikö meillä pitäisi olla paljon enemmän sellaisia työtapoja joissa työnantaja ja työpaikkaa hakeva ihminen törmäytettäisiin kohtaannutettaisiin

meillä jyväskylässä esimerkiksi on töihinpalvelu joka on saanut aikaan hyviä tuloksia juuri sillä että haetaan räätälöidään sopivia työpaikkoja näille työpaikkojen hakijoille koska nämä eivät automaattisesti kohtaa ja tämä kohtaanto ongelmahan on meillä todella suuri

arvoisa puhemies

pop ohjelma on todella hyvä avaus ja toivon että sen avulla työ kunnissa perusopetuksen parantamiseksi todella pääsee käyntiin ja hyvät työtavat siellä juurtuvat

siitä olen erittäin iloinen ja ajattelen että kun opetussuunnitelmien perusteita taas aletaan päivittää meidän on yhdessä pidettävä huoli siitä että taide ja taitoaineiden määrää todella voidaan sitten peruskouluopetuksessa lisätä

arvoisa puhemies

ja viimeisin ongelma mikä minun mielestäni oli hyvin hämmästyttävä mutta ei toisaalta ehkä sittenkään oli se että koska te keskuksissa on nyt tehty tätä organisaatiomuutosta ja sehän on tökkinyt monin paikoin niin se löydetty nuori on kadotettu uudestaan siellä te keskusten sokkeloissa

tämä koko prosessi pitäisi saada kuntoon että tästä etsivästä nuorisotyöstä olisi ihan oikeasti hyötyä koska se on erinomainen tapa tietysti löytää näitä pitkään vähän yhteiskunnan ulkopuolella olleita nuoria

arvoisa herra puhemies

myöskään erityisopetuksen tehosta ja vaikuttavuudesta meillä ei ole riittävän laajaa näyttöä tämän osoitti opetushallituksen erikoistutkija jorma kuusela jo kolmisen vuotta sitten julkaistussa selvityksessä

arvoisa herra puhemies

erityisopetukseen siirrettyjenkö muiden oppilaidenko vai opettajien tarpeista

keskityn tässä puheessani kehitysrahoittaja finnfundin toimintaan koska mielestäni sitä ei edelleenkään tunneta täällä eduskunnassakaan riittävästi

jotta kehitysrahoittajan panoksella olisi aidosti lisäarvoa sen on keskityttävä sellaiseen mikä jäisi muuten tekemättä tai tehtäisiin huonommin

arvoisa puhemies

jyväskyläläinen tutkija opettaja aila marjomäki tekee parhaillaan väitöstutkimusta taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisestä koulun osa aikaisessa erityisopetuksessa

monissa afrikan maissa suuri osa luonnonmetsistä on jo hävitetty ja jotta jäljelle jääneillä luonnonmetsillä olisi edes jotain toivoa tarvittaisiin mittavia panostuksia tehokkaasti puuta tuottaviin istutusmetsiin

se mitä jotkut haukkuvat tehometsätaloudeksi taikka puupelloksi on afrikassa tarpeen jotta luonnonarvoiltaan parhaat metsät voidaan suojella

näinhän meikäläisessä koulukulttuurissa ei useinkaan ole painotamme pikemminkin oppilaiden heikkouksia diagnosoimme leimaamme ja erottelemme

löytyykö niitä jotka uskaltavat tehdä pitkäaikaisia ja kärsivällisiä sijoituksia maihin jotka näkyvät meillä lähinnä katastrofeista konflikteista ja kulkutaudeista kertovissa uutiskuvissa

kun oppilaat saivat hyödyntää opiskelussa itselle ominta ilmaisukanavaa draaman musiikin tanssin kirjallisuuden kuvaamataidon käsityön keinoin heidän motivaationsa koulutyöskentelyyn kasvoi mistä osoituksena oli että he olivat valmiita ponnistelemaan jopa vapaa ajallaan asettamansa tavoitteen toteuttamiseksi

hallintoneuvostomme kävi katsomassa työn tuloksia jotka vakuuttivat

taiteen menetelmien tuominen keskeiseksi opetuksessa muutti opetustapahtuman ympäristöllistä sosiaalista ja mentaalista ilmapiiriä monella tavoin

vastuullinen yritystoiminta haastavalla sektorilla köyhissä maissa ei ole helppoa mutta emme voi vain sulkea silmiämme tai jättää tätä sektoria kiinalaisille

taidelähtöisessä oppimisprosessissa kysymykset kuka minä olen mistä minä tulen mihin minä kuulun kelpaanko minä ovat jatkuvan pohdinnan alla

uusiutuva energia on toinen finnfundin painopisteistä

kysyn kuten hänkin miten mahtaa inklusiivisen koulun yhdenvertaisuuden tunteen ja yhteisöllisyyden kokemuksen syntymiseen vaikuttaa se että kouludiskurssissa jatkuvasti eriarvoistetaan työskentelytapoja toimenkuvia sekä oppilaita käyttämällä käsitteitä yleinen ja erityinen

arvoisa puhemies

esimerkiksi kaikissa muissa pohjoismaissa yksityisen sektorin kehittämiseen yleensä ja kehitysrahoittajiin erityisesti panostetaan nyt enemmän kuin suomessa

taide ja kulttuuriharrastukset syventävät persoonallisuuden kehitystä auttavat oppimaan ja onnistumaan yhdessä sekä vaikuttavat elinikäisiin tottumuksiin hyödyntää taidetta ja kulttuuria

nyt mielestäni kun kehityspolitiikkaa uudistetaan meilläkin olisi syytä tarkastella tätä loistavaa työkalua finnfundia kasvattaa sen pääomitusta ja harkita myös sen lainoille valtion takausta kuten finnverallekin tehdään

arvoisa rouva puhemies

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen taannoinen tutkimuskatsaus paljasti laajan ja voimakkaan yhteyden lapsuudenaikaisten ongelmien ja aikuisuuden mielenterveyshäiriöiden kehittymisen välillä

se osoittaa miten tärkeää olisi huolehtia perheistä ja lasten hyvinvoinnista koko kasvun ja kehityksen ajan paitsi kotona myös varhaiskasvatuksessa koulussa toveripiirissä ja harrastuksissa

arvoisa puhemies

vapaan sivistystyön oppilaitosten laatu ja kehittämistyö ansaitsee lisäpanoksen

tämän oppilaitosverkoston merkitys vain kasvaa elinikäisen oppimisen periaatteen jalkauttamisessa alueille ja alueilla koulutustarpeet vaihtelevat suuresti

ammattikorkeakouluilla on vahva rooli pk sektorin yritysten julkisen sektorin ja alueen palvelutoiminnan kehittämisessä

on erittäin tärkeää että valtiovarainvaliokunta haluaa selvittää opettajankoulutuksen kokonaistilanteen koko maassa jotta vältytään kajaanin tilanteen toistumiselta

opettajia tarvitaan joka puolella maata eikä päätöksiä yksiköiden lakkauttamisista saa tehdä ilman perusteellista selvitystä esimerkiksi laitosten tehokkuudesta

hakijamäärät ovat koko ajan lisääntyneet

tällä kaudella apurahansaajien sosiaaliturvaan tehdyt myönteiset muutokset eivät korvaa taiteilijaeläkkeitä koska läheskään kaikki taiteilijat eivät saa apurahoja

arvoisa puhemies

konsertti joka kouluun hanke saa jatkoa yhteistyö alueellisten oppilaitosten ja taikalamppu verkoston kanssa tuo työtä taiteilijoille teknologiakasvatukseen liittyvä teknokas hanke on jo nyt näyttänyt kyntensä ja satsaus näkövammaisten kirjastopalveluiden vahvistamiseen on tuiki tärkeää

suomi koulujen tukeminen sekä rahalisäykset ihmisoikeusliiton ja rauhanjärjestöjen toimintaan ovat myös juuri sitä kansalaisyhteiskunnan tukemista jota tässä ajassa pitääkin tehdä